tämä vastauspuheenvuorolista näyttää epäilyttävästi yhdenmukaiselta varsinaisen puheenvuorolistan kanssa mutta aloitetaan tällä vastauspuheenvuorolistalla

tälle pöydällepanoa varten esitellään vaan vertasi viidesosa puhemiesneuvosto ehdottaa että virka pannaan pöydälle kuudes yhdettätoista kaksituhattakaksitoista pidettävä täysi lista hyväksyttäneen hyväksytään että samoin voitaneen menetellä päiväjärjestyksen kuusi painaa päälle

ne toki pidämme mutta sen jälkeen jos on vielä puhumisen tarvetta niin me päätämme keskustelun ja keskeytämme tämän asian käsittelyn

eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina kuudes yhdettätoista kaksituhattakaksitoista kello neljätoista tähkämaa asian käsittely keskeytetään

vielä pari lisäkysymystä tähän aiheeseen

ensinnäkin siitä että nyt otettiin eri energialähteitten verotuksen lähtökohdaksi niitten ympäristölle aiheuttamat haittavaikutukset

no niin ja tässä vaiheessa ryhdymme tiiviiseen debattiin v painike ja seisaalleen nousten

ymmärsinkö oikein

toinen mitä minun on vielä vaikeampi ymmärtää on se että te kritisoitte hallitusta siitä että se oli valmis muuttamaan esitystään saatuaan uutta informaatiota

vaalien lähestyessä tässäkin salissa saattaa tulla kiusaus kääntää ajatukset jo lähestyvään vaalikamppailuun ja irtopisteitten keräämiseen

ette kai te tosissanne ole sitä mieltä että pitäisi härkäpäisesti auktoriteettisyistä pitää kiinni jostakin esityksestä ja tuoda se tänne riideltäväksi

kansalaiset kuitenkin aivan oikeutetusti odottavat että täällä näilläkin valtiopäivillä tehdään määrätietoisesti ja vastuullisesti työtä koko suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi

arvoisa herra puhemies

positiivista on se että taantumasta huolimatta kuluttajien luottamus on säilynyt tässä tilanteessa varsin hyvänä

se oli toteamus

hallitus on tuoreessa ohjelmassaan sitoutunut toimiin yhtenäisen suomen ja kestävän hyvinvointiyhteiskunnan puolesta

näin kotimarkkinoitten veto on pystynyt ylläpitämään työllisyyttä

kiitoksia

verkosto suomen eduskunnassa tekee ja valitettavasti aikapula painaa päälle mutta ehdimme ottaa muutaman vastauspuheenvuoron tähän ennen kuin täytyy katkaista tämä hyvin alkanut keskustelu

jo aiemmin sovitut palkankorotukset tuloveron kevennykset sekä lainojen korkotason madaltuminen ovat luoneet ihmisille varmuutta omaan talouteensa

osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen kolmasosan ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

hallituksen elvytyspaketit ovat realisoituneet muun muassa rakennusalalla jonka työttömyys on jäänyt paljon odotettua pienemmäksi

nämä tavoitteet ovat kokoomuksen eduskuntaryhmälle erittäin keskeisiä

me sitoudumme omalta osaltamme pitkäjänteiseen työhön tulevaisuuden suuriin haasteisiin vastaamiseksi

siirrytään puhujalistaan

elvytystoimien vaikutus jatkuu vielä tänäkin vuonna

talouden taantuma on hellittämässä mutta sen aiheuttamat seuraukset näkyvät vielä pitkään ja ennen kaikkea julkisessa taloudessa ja suomen vientituloissa

kotitalouksien ja myöskin yritysten kannalta on hyvä että korkojen arvioidaan pysyttelevän alhaalla ainakin loppuvuodelle saakka

sillä pystymme vastaamaan globaalitalouden tuomiin uudistuspaineisiin ja jaamme taantuman kustannuksia mahdollisimman oikeudenmukaisesti

lisäkysymyksiä voi pyytää painamalla v painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies

kansainvälinen finanssikriisi jälkiseuraamuksineen osoitti että suomen talouden kehitys on voimakkaasti riippuvainen kansainvälisen talouden muutoksista

keskustelu on päättynyt

on kuitenkin painokkaasti todettava että hallituksen toteuttamilla mittavilla elvytystoimenpiteillä on pystytty vaikuttamaan siihen että kaikkein synkimmät ennustukset eivät kuitenkaan kaikeksi onneksi ole toteutuneet

samaisena päivänä

suuren valiokunnan kokouksen aikataulun takia tämä hyvään vauhtiin päässyt keskustelu on nyt valitettavasti keskeytettävä asian käsittely keski

taantuma iski maahamme erittäin kovalla voimalla sen seurauksia on kuitenkin määrätietoisella elvytyksellä onnistuttu onnistuneesti lievittämään

ja vaikka talous nyt lähtisikin pysyvämpään kasvuun taantuma on vienyt sekä valtion että kuntatalouden suuren velkaantumisen tielle

toisen käsittely esitellään vain yhdistyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

elvytyksen mittaluokkaa ja vaikuttavuutta arvioitaessa on tärkeää ettei katsota vain kulloinkin käsillä olevaa toimenpidekokonaisuutta vaan suunnataan huomio siihen että hallituksen toimet ovat muodostaneet loogisen jatkumon

edellinen matti vanhasen toinen hallitus on kyennyt merkittävästi hidastamaan työttömyyden kasvua ja edistämään maassamme taloudellista toimeliaisuutta

tulevaisuuden kannalta erityisesti nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen ovat aiheita jotka huolettavat ja joihin kokoomus tarttui heti kun tilanne alkoi pahentua

puhemiesneuvosto ehdottaatä virka pannaan pöydälle yhdeksästoista kolmatta kaksituhattakolmetoista pidettävän tai sysmä hyväksyttäneen hyväksytään että saman voitaneen menetellä päädy eristyksen keskustelu ja asian osa

eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi tehdyt päätökset ovat olleet vaikeita mutta ehdottomasti suomen ja suomalaisten kannalta välttämättömiä

kolmetoista kaksikymmentäseitsemän keskeytettyä päällesi istuntoa jatketaan pöydälle panoa varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen että hallitus laatii maaliskuussa lisäbudjetin joka pureutuu nimenomaan nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyteen

tuohon budjettiin sisältyi paitsi veronkevennyksiä ja rakentamisen merkittäviä tukia myös esimerkiksi useiden minimipäivärahojen nostoa työttömyysturvan tasolle ja lapsilisien korotusta monilapsisille perheille

puhemies neuvosto ehdottaa että mietintö painaa asian kiireellisyyden takia pöydälle seuraavaan tänään pidettävään toiseen täysi istunto hyväksyttäneen kaksi l

emme nytkään ole turvassa rahoitusmarkkinoiden epävakaudelta mutta useiden euromaiden laajat toimet omien talouksiensa tervehdyttämiseksi sekä esimerkiksi pankkien stressitestien julkaisu ovat askeleita kohti vakautta ja luottamusta

puhemiesneuvosto herrat tätä mietitä pannaan pöydälle kahdeskymmenesensimmäinen kolmatta kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina yhdeksästoista kolmannetta kaksituhattakolmetoista kello neljätoista

asian käsittely keskeytetään

yhtä ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivän sen

elvyttävistä toimista muodostuu lähes kahden vuoden mittainen ketju monenlaisia toimenpiteitä ja toimenpiteitten kattavuus on ollut todella mittava

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs yhdeksättä kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen

hallituksen ohjelmassa linjataan keskeiset elementit tasapainon saavuttamiseksi

arvoisa herra puhemies

kansainvälisen talouskriisin vaikutukset alkavat yhä selvemmin näkyä suomalaisten jokapäiväisessä elämässä

nykyistä pidemmät työurat julkisen sektorin tuottavuuden kasvattaminen ja talouskasvua vahvistavat uudistukset ovat positiivisia ja kestäviä keinoja joilla taloutta voidaan vauhdittaa

samoin pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen miehiä saa sijaa

kuten valtiovarainministeri katainen äskeisessä puheenvuorossaan toi esille elvytyksellä on kiistatta pystytty torjumaan työttömyyttä ja pitämään yllä kotimarkkinoitten vetoa meille niin tärkeän viennin tyrehtyessä

on ilmeistä että tulevien kuukausien aikana taloustilastot synkkenevät yritysten tulokset heikkenevät lomautukset ja työttömyys lisääntyvät ja sekä valtion että kuntien verotulot tulevat alenemaan

näillä valtiopäivillä eduskunta saa käsiteltäväkseen lakiesityksiä joilla on suora vaikutus siihen miten suomi pärjää tulevaisuudessa

l puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö panna

kahdeskymmenesseitsemäs yhdeksättä kaksituhatta

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeinä esimerkiksi kaivoslakia ja energiapäätöksiä joilla osaltaan ratkaistaan se kuinka houkutteleva maa suomi on tulevaisuudessa investointikohteena

käydään tätä keskustelua nyt vähän pitempään

yksitoista pidettävään täysistunto

rahaksi

skinnari eivät tässä suhteessa todellakaan ole olleet merkityksettömiä vaan päinvastoin

otetaan tähän teemaan muutama lisäkysymys

arvoisa herra puhemies

pöydällepanoa varten esitellään

kokoomuksen eduskuntaryhmä lähtee siitä että sen mielestä etusijalle on ehdottomasti asetettava myönteiset kasvua lisäävät hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa vahvistavat keinot

osa naisia

puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs yhdeksättä kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen

elvytyksen päätavoite on koko ajan ollut työllisyyden mahdollisimman hyvä ylläpitäminen ja tässä suhteessa veronkevennykset ovat olleet hyvä keino

pankkisektorin keskinäinen luottamus on ollut heikkoa ja yritysten rahoitushuollossa on ollut merkittäviä ongelmia sekä volyymin että hinnoittelun suhteen

toiseen käsittelyyn esitellä vaan eri medioissa osin nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

investointien ja yritystoiminnan myötä syntyvät uudet työpaikat ja teknologiset ratkaisut ovat avaintekijöitä hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisessä

ne ovat lisänneet kotitalouksien ostovoimaa ja kansalaisten luottamus omaan talouteensa on näitten turvin pysynyt kuitenkin kohtuullisen korkealla

meillä oli viime viikolla mahdollisuus keskustella esimerkiksi kaupan alan työnantajien kanssa ja siellä tuli erittäin voimakkaasti esille se viesti että tällä on todella merkittäviä työllistäviä vaikutuksia muun muassa kaupan alalla

keskustelu on

hyvinvoiva työyhteisö edellyttää hyvää henkilöstöpolitiikkaa motivoivaa johtamista ja ennen kaikkea koko henkilöstön osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntämistä työn kehittämisessä

yleismaailmallisen taantuman seurausvaikutukset näyttäytyvät yhä useammalla yhteiskuntamme sektorilla ja yhä useammassa suomalaisessa perheessä

arvoisa puhemies

vaikka laajoilla elvytystoimilla on pystytty torjumaan pahimpia uhkia tosiasia on kuitenkin se että taantuma on aiheuttanut monille ihmisille vaikeita tilanteita joko lomautusten tai työttömyyden takia

pöydällepanoa varten esitellään kaveristasi viidesosa puhemiesneuvosto ehdottaa tamirita pannaan pöydälle kahdeksas kymmenettä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytä

esimerkiksi terveydenhuoltolain kokonaisuudistus tähtää siihen että palveluiden saatavuus ja laatu sekä asiakkaan valinnanvapaus lisääntyvät

käsiteltäväksemme eduskuntaan on tulossa suuri määrä hallituksen esityksiä joiden tavoitteena on minimoida ja loiventaa tämän kansainvälisen talouskriisin vaikutuksia

keskustelemme jälleen kerran ja viime viikon jälkeen uudelleen euroopan ta loudesta ja siitä mitenkä kriisit parhaiten estetään ja kuinka hyvinvointi pystytään turvaamaan jatkossakin

kun nyttemmin kemiönsaareen liittynyt dragsfjärdin kunta kaksikymmenkertaisti panostukset työhyvinvointiin tapahtui merkittäviä muutoksia

kuntien ja valtionhallinnon tuottavuusvaatimukset eivät tarkoita päinvastoin kuin usein väitetään työntekijöiden taakan kasvattamista vaan päinvastoin sen järkeistämistä esimerkiksi paremman työnjaon ja tietotekniikan tehokkaamman hyödyntämisen kautta

tänä keväänä yhä useammassa suomalaisessa kodissa on vakava huoli perheen toimeentulon turvaamisesta töiden loppumisen ollessa uhkana

eduskunnan seuraava täysin on tiistaina kahdeksas kymmenettä kaksituhattakolmetoista kello neljätoista

kuitenkin on aivan päivänselvää etteivät valtion todella mittavatkaan panostukset pysty yksin kattamaan aukkoa minkä viennin romahtaminen ja yritysten investointien pysähtyminen nyt meidän taloudellemme aiheuttavat

tämä täysistuntoa

edustaja tuupainen se oli loistava suoritus ainakin aikataulun suhteen

käytetään tähän hieman enemmän aikaa ja jätetään ne seuraavat kysymykset vähän vähemmälle

tähän huoleen kuten jo totesin on pyritty vastaamaan jo aiemmilla toimilla ja nyt keskustelussa ja käsittelyssä oleva lisätalousarvio keskittyy nimenomaan työttömiksi jääneiden aseman parantamiseen ja työllisyyden vahvistamiseen lukuisin täsmätoimin

nyt asian käsittely kesti

työtyytyväisyys parani työkyvyn ikävaihtelu miltei katosi sairauspoissaolot puolittuivat ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä väheni

muun muassa japanin järkyttävillä tapahtumilla ja pohjois afrikan kuohunnalla on inhimillisten kärsimysten lisäksi mitä ilmeisimmin myös maailmantaloudellisia vaikutuksia

pöydällepanoa varten esitellään päiväyrityksen toinen osin poimia sen ostoerät tätä mietitä pannaan pöydälle yhdeksäs yhdeksättä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

asian käsittely keskeytetään